turvallinen elinkaari on meidän kaikkien tavoitteemme mutta elämänhallinta on se asia joka ratkaisee meidän elinkaaremme hyvyyden

jos meiltä puuttuu kontrolli omaan elämäämme emme pysty hankkimaan sitä hyvää elämää ja näin ollen myöskin vastuu yhteiskunnalle saattaa koitua aika suureksi sen jälkeen

kyllä meillä nyt on syytä keskustella tässä yhteiskunnassa paljosta muustakin kuin jakopolitiikasta

työelämän ja vapaa ajan yhteensovittaminen tuottaa hyvin monellekin meistä paljon ongelmia ja siinä meillä on paljon tarkasteltavaa

normaalisti emme voi sälyttää vastuuta yhteiskunnalle vaan kyllä meidän täytyy ottaa tässä yhteiskunnassa hyvin vahvasti itseämme niskasta kiinni ja yrittää rakentaa omaa parempaa elämää

arvoisa herra puhemies p a

talousvaliokunnassa käytiin hyvinkin laajasti keskustelua siitä minkälaista omistusta pitäisi kaivospuolella olla ja missä aikavälissä pitäisi näitä kaivauksia suorittaa

viime vuoden osalta vuoden viimeinen neljännes kertoo sen että vaikka turusta ja tiiviimmin ajava ei siitä oppia siitä vietiin viimeinen laiva ja siitä tuli isot vientituotot niin me ostimme maailmalta paljon enempi tavaraa elikkä tämä on huono kehitys

meillä on rikkauksia

tämä on suppea esitys mutta tämä on tärkeä

takavuosina kun tässä talossa tehtiin uusi laki palo ja pelastustoimen osalta siirryttiin maakunnalliseen järjestelmään

erityisen positiivisena valiokunnassa pantiin merkille nimenomaan ministeri pekkarisen esitys että perustetaan tavalla tai toisella valtionomisteista kaivostoimintaa jossa myöskin kansallisilla päätöksillä voidaan ohjata sen kaivosteollisuuden vauhtia siellä maan alla kaivamisessa

se autioitti monen kuntakeskuksen paloasemia ja jos kuntakeskuksella on ollut toiminnassa vpk niin sille on tullut entistä vastuullisempi rooli

jos ihminen joutuu työttömäksi ja sitten työttömyyspäivärahan varaan ja jos hän sitten satunnaisesti tästä vpk työstä saa korvauksen on ihan perusteltua että siitä joku osa oikeastikin jää hänen omaan käyttöönsä

tämä on tavattoman tärkeä asia

tässä vastakkaisena ovat ulkomaiset kaivosyhtiöt jotka tietenkin tekevät työnsä mahdollisimman nopeasti pyrkivät mahdollisimman suureen hetkelliseen taloudelliseen lopputulokseen

ministeri totesi että asioiden käsittely on nopeutunut eri asteissa mutta kuitenkin tänä päivänä pienemmissäkin asioissa tuomioiden saanti kestää aika pitkään ja sitten valitusprosessit ovat hyvin hankalia

kaiken kaikkiaan meillä on todella iso ongelma tulevaisuudessa tämän palo ja pelastustoimen henkilöstön osalta ja nimenomaan haja asutusalueiden ja harvaan asuttujen alueiden palveluiden saamisessa

mutta siitä mitä suomen kansantaloudelle siitä jää se on minimaalinen osa verrattuna siihen että se kaivosteollisuus on kansallisessa hallussa

seulontamenettely ei kaikilta osin turvaa oikeudenmukaista käsittelyä asioiden osalta

selonteon lähtökohtia oli se että selonteossa perustellaan tarve yhtenäiselle luonnonvarapolitiikalle asetetaan strategiat ja tavoitteita ja tehdään linjauksia etenemistavaksi konkreettisine toimenpide esityksineen

esimerkiksi meillä somerolla oli oma hyvin toimiva palolaitos mutta kun se lakiperusteisesti jouduttiin liittämään turun kaupungin alaiseen maakunnalliseen palo ja pelastustoimen yksikköön niin meiltä ovat palvelut siltä osin hävinneet tältä julkiselta puolelta ja vpk on se joka tänä päivänä hoitaa ensivasteita ja muita

kysynkin arvoisalta ministeriltä mikä on teidän näkemyksenne tämän päivän hetken tasosta oikeusturvan suhteen kansalaisen näkökulmasta

taustaksi on kartoitettu luonnonvarapolitiikan keskeiset muutosvoimat ja suunnat luonnonvarojen käytön nykytilanne sekä tähänastisten strategioiden nykytila ja toteuttamisen haasteet

elikkä vpkn rooli korostuu ja on hyvä että nyt turvataan edes pieniltä osin siinä aktiivisesti toimivan väen korvauksia

toivon ja uskonkin että edes tämä pieni kädenojennus tuo siihen ainakin vakautta jos ei sitten jopa pikkuisen lisää uutta väkeä

sitä mukaa kuin kansalaisten elintaso kasvaa nousee myöskin viljan kulutus

tällä on suuri merkitys kun katsotaan todella maailman ruokahuollon kestävyyttä

väestönkasvu sekä ääri ilmiöiden lisääntyminen ja teollisen tuotannon kasvu erityisesti kehittyvissä maissa ovat johtaneet luonnonvarojen kasvavaan kysyntään ja osin myös niukkuuteen

veden biomassan ruuan maan ja mineraalien strateginen merkitys tulee tulevina vuosina korostumaan entisestään

ykn vuosituhatarvion mukaan jopa kaksi kolmasosaa ihmisille tärkeistä ekosysteemipalveluista on heikentynyt tai vaarantunut

vaikka teollisuusmaiden palvelutuotantokeskeisyys kasvaa ja luonnonvarojen käyttöintensiteetti mahdollisesti pienenee tulee luonnonvarojen globaali käyttö edelleen kasvamaan sillä kehittyvät maat kasvattavat kulutustaan vielä usean vuosikymmenen ajan

euhun uusiutuvia että uusiutumattomia luonnonvaroja joihin talou temme vahvasti tukeutuu

toivottavasti nyt tulevaisuudessa kyetään myöskin rajaamaan se määrä että tänne ei määräänsä enempää heitä tule

väestömäärään suhteutettuna suomi on luonnonvaroiltaan poikkeuksellisen rikas maa

suomalaisen yhteiskunnan kantokyky on myöskin rajallinen ja tärkeää on että euroopan unioni saa jo omat rajansa pitämään ja toisaalta myöskin että unionin taholta tehdään humanitääristä työtä tuonne maailmalle niin että sieltä ei välttämättä ole tarvetta lähteä pakosalle

tähän loppuun vielä

puhdas vesi loppuu maailmasta ja suomessa pohjavesiä kyllä riittää

näiden jotka täällä nyt ovat pitää ottaa oma paikkansa tässä yhteiskunnassa

nyt meidän on aloitettava keskustelu myöskin veden hinnoittelusta

tänä päivänä pohjavedet ovat yhteistä omaisuutta

tulevaisuudessa niilläkin on varmasti hintansa

jätevesiasetus on pitänyt lehdistön ja myöskin poliitikot aktiivisina tässä muutaman vuoden ajan ja varsinkin viimeksi kulunut vuosi on sitä ollut

samanaikaisesti me käymme yhteiskunnassa keskustelua että meidän omien peruskansalaistemme etuisuuksia pitäisi leikata

tässä on asia johon meidän pitää huolellisesti paneutua jotta me saamme myöskin palautettua uskon suomalaisille että me haluamme kantaa samanlaisen vastuun ja ehkä paremmat

nythän aika kului ja siirtymäkausi oli lähenemässä loppuaan ja nyt sitten tuli todella tarve asian nopeaan käsittelyyn

jolle perustuslakivaliokunnan

työt työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava laus

lähetekeskustelua varten esitellään paremmankin vastuun heistä

perustuslakivaliokunnan kannanotto siitä että yleensäkään asetukseen ei pidä sellaisia säädöksiä kirjoittaa kuin siihen oli kirjoitettu oli ihan positiivinen signaali varmasti myöskin ympäristövaliokunnalle joka sitten itse asiassa vanhaa rakennuslain säädöstöä noudattaen tämän lain nyt sitten uudelleen kirjoitti

tässä käydyssä keskustelussa ei ole käynyt edelleenkään selväksi se mikä itse asiassa on se suuri kuva euroalueen taloudesta

kun tuolla on jonkinasteisia viitteitä myöskin espanjan osalta esimerkiksi ensi vuoden osalta että siellä joudutaan pari kertaa lähestulkoon suomen valtion budjetin verran ottamaan lainaa ja sen lisäksi järjestelemään suuri määrä nyt jo erääntymässä olevia lainoja niin uskovatko euroalueen valtiovarainministerit siihen että espanja selviää näistä asioista

kunnille jää mahdollisuus asettaa tiukempia määräyksiä pohjavesialueille ja myöskin rantarakentamisen osalta monessakin kohdin varmasti toimiva ratkaisu tulee olemaan umpisäiliö

paljon keskustelua herättänyt asia ja aiheellisestikin olivat nämä jätevedenpuhdistamot

ja jos se suuri kuva on utuinen niin olisiko tarpeellista kuitenkin vielä aidosti käydä keskusteluja siitä mitkä ovat ne instrumentit jotka tähän tilanteeseen parhaiten sopivat

näitähän ei säädöksissä tänä päivänäkään määrätä eikä niitä määrätty siinäkään asetusluonnoksessa

mutta kauppamiehet tietenkin käyttivät tilannetta hyväkseen ja lähtivät soveltamaan asetusta ja saivat myytyä niitä maakuntiin kohtuullisen paljon eikä se ole mikään paha asia jos ihmiset investoivat ympäristöteknologiaan mutta se että ne kaikki eivät ole olleet toimivia on se suurin ongelma

tietenkin asia saattaa olla jossain kohdin väki pääsi saatolla kyseenalainen silloin kun vanhusväestölle myydään ja todetaan että nyt tämä laki tulee tai asetus tulee ja teidän pitää tehdä teidän on pakko

kaiken kaikkiaan tässä on nyt päästy selkeille vesille

jätevedet puhdistuvat ja myöskin varmasti poliittinen ilmapiiri tämän asian osalta puhdistuu

se ehkä voi kuivattaa joidenkin aktiivisesti jätevesiasetusta vastustaneiden kaivot mutta kaiken kaikkiaan voidaan olla todella tyytyväisiä tähän nyt syntyneeseen ratkaisuun

tässä on antanut periksi yksi ja toinen ja innovaatioita on etsitty paikasta jos toisesta

vähän kummastutti kuunnella kokoomuksen ed

heinosen puheenvuoroa

hän on itse valiokunnan jäsen ja siellä valiokunnassa hallituspuolueen edustaja voi kyllä toimia varmasti rakentavassa hengessä

jos on tarvetta tehdä muutoksia niin hallituspuolueet yleensä niitä muutoksia sitten yhdessä tuumin tekevät

tässä terveydenhuoltolaissa tulee paljon uusia määräyksiä ja joskus tulee mieleen että pyritäänkö tätä terveydenhuoltoa hoitamaan pelkästään yksikkökokoja määräämällä vai pitäisikö tässä kuitenkin miettiä joskus myöskin sitä oikeata tehokkuutta ja niitä aikaansaannoksia joita suomalaisessa yhteiskunnassa terveydenhuollon alalla on saatu

niiden toimintakykyä kaiken aikaa kyseenalaistetaan ja toisaalta ne ovat kuitenkin sitä parasta lähipalvelua jota ihminen voi saada

työterveyshuollon osalta totean että työterveyslääkäreistä on aikamoinen pula

on olemassa isojakin kokonaisuuksia joista puuttuu kokonaan työterveyslääkärit ja tämä on osaltaan myöskin koulutuskysymys

uskoakseni sinne puolelle kannattaisi aika paljon panostaa koska niin kuin täällä on todettu mitä nopeammin ihminen pääsee hoitoon sitä helpommaksi ja halvemmaksi se tulee sille potilaalle ja niin se tulee myöskin koko yhteiskunnalle

siis ennalta ehkäisevä sairaudenhoito terveyden ylläpitäminen se on kaiken kulmakivi

sitten siitä kun lähdetään eteenpäin että kun on sairautta kyetään nopeaan oikea aikaiseen diagnoosiin ja sitten oikea aikaiseen erikoishoitoon

erikoishoidon yksiköiden pitää olla isoja ja siellä pitää olla monen sortin osaamista mutta edelleen puolustan pieniä esimerkiksi viiden lääkärin terveyskeskuksia

olen joskus helsingin sanomista lukenut kuinka helsinki vähentää terveyskeskuksia

se on teidän linjanne

tämä terveyskeskusjärjestelmä joka meillä on olemassa kyllä kohtuuhyvin tarjoaa palveluita kaikille suomalaisille

työterveyshoito on osaltaan tietenkin segmentoitu nimenomaan sillä tavalla että kun ihminen työssä kokee jotain vaivaa hän voi nopeasti mennä työterveyteen ja asia voidaan nopeasti diagnosoida

samoin voi tehdä työtön ihminen

siis

lääke tai kyllä terveyskeskuslääkäreillä on velvollisuus pistää asiakas jatkotutkimuksiin ja selvittää mikä häntä vaivaa ja hän saa yhteiskunnan maksaman terveydenhuollon ja sairaanhoidon omiin vaivoihinsa

kyllä ainakin somerolla diabetespotilaat hoidetaan hyvin aukottomasti

kun kerran pääsee tai joutuu siihen hoitoputkeen niin ei siitä kukaan pois pistä

se on potilaan omatoimisuutta sitten noudattaa aikatauluja ja käydä lääkärin vastaanotolla

kaikkein ongelmallisinta terveydenhuollon puolella on esimerkiksi hammaspuolella se että ihmiset varaavat aikoja ja jättävät menemättä ja sitä kautta luodaan turhia kustannuksia

asko seljavaaran näkemykseen että annettaisiin niiden toimia

tuolla kainuussa on malli jonka puolesta on puhuttu paljon ja nyt viime aikoina äänenpainot ovat tulleet selkeiksi

siellä arvostellaan sitä järjestelmää aika kovin sanakääntein niin kuntajohtajatasolla kuin luottamushenkilötasollakin puhumattakaan kuntalaisten näkemyksistä

meidän pitäisi päästä projekteista ja kehittämisestä ihan aitoon järjelliseen tekemiseen

elikkä meillä ei voi valtiollakaan olla pohjattomasti rahaa heittää erinäköisiin kokeiluprojekteihin jotka eivät kuitenkaan sitten jalostu eivät ainakaan tähän mennessä ole jalostuneet ihan varsinaisiksi tuotteiksi asti

taloudellisten voimavarojen oikein käyttö turvaa parhaiten ihmisten terveydenhuollon ja hoivan ja hoitopalvelut

myös neuvottelussa vältytään liottamaan siipiään terveysvaliokuntaan jolle tähän meidän pitää pyrkiä

arvoisa rouva puhemies

se että säädetään maksuja varmasti tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja onkin epäoikeudenmukaista niille kaikkein pienintä eläkettä saaville tai kaikkein pienimmillä varoilla toimeentuleville ihmisille

mutta toisaalta täytyy muistuttaa tässä kohdin että ministeri hyssälän aikana tähän maahan valmisteltiin takuueläkelaki joka nyt kuitenkin turvaa ainakin ensi vuodeksi eläkkeensaajille ihan kohtuullisen korotuksen

vielä tähän valiokunnan mietintöön

erityisen tärkeää on että myös opiskelu ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille kohdistetaan neuvontapalveluja ja terveystarkastuksia

tämä on sellainen hyvä asia että kun saadaan ihmiset ohjattua tämmöisen neuvonnan piiriin niin he myöskin saavat sieltä tarvittaessa elämänohjeita ja kykenevät elämään tasapainoisempaa elämää jolloin kenties lääkärinpalvelut tulevaisuudessa ovat vähäisempiä

kyllä jokainen voidaan laittaa käsi sydämelle ja tiedostaa se asia että kyllä tässä maassa on tavattoman paljon itse aiheutettuja vaivoja ja myöskin omalla kovalla sisulla niistä vaivoista päästään eroon kunhan noudatetaan annettuja ohjeita eikä jäädä odottamaan että aika hoitaa

ruokaturvallisuus on todella tärkeä asia ja valiokunta onkin asiaan paneutunut huolellisesti

mietintöä lukiessa sieltä nousee esiin monia tärkeitä asioita joista meidän on tulevaisuudessa myöskin pidettävä kiinni

maailmassa geenimuunnellut lajikkeet lisääntyvät valtavasti ja niiden satoisuuden myötä halutaan niitä viljelyyn

meillä suomessa on tehtävä myöskin siitä kansallinen valinta halutaanko gmo jalosteisiin siirtyä vai pysytäänkö nykyisissä

oman näkemykseni mukaan voitaisiin pysyä nykyisissä varsinkin kun eilen kävin isossa suomalaisessa viljaa jalostavassa yrityksessä ja heidän kantansa oli se että heidän markkinavalttinsa tulee olemaan tulevaisuudessa gmo vapaa vilja

silloin tietenkään meillä ei ole mahdollisuutta pienenä maana siirtyä sekajärjestelmään vaan meidän on valittava puolemme

kysymyshän on nimenomaan siitä mitä markkinat haluavat

maailmalla ruuan kysyntä kasvaa elintason nousun myötä

tässä on semmoinen rajapyykki jonka yli varmasti yhä useampi pääsee nousemaan ja se viestii siitä että maailmalla viljan kulutus tulee voimakkaasti kasvamaan

manninen pohdiskeli budjettikehyskokonaisuutta ja myöskin liikenneinfrakysymystä ja sen mahdollista irrottamista budjettikehyksestä

siksi meillä suomessa pitää kiinnittää erityistä huomiota meidän peltojemme aktiiviviljelyyn mahdollisimman hyvään sellaiseen

se irrottaminen kehyksestä ei sinänsä tietenkään tuo mistään lisää rahaa mutta se selkeyttäisi sen sen näkemyksen ja selkeyttää sen näkemyksen siitä mikä on meidän infran arvo tänä päivänä ja kuinka se infran arvo kehittyy

meillä viljan tämän päivän hinnat ovat maailmanmarkkinahintoja selkeästi halvemmat

kun me olemme tässä vuosien saatossa puhuneet nimenomaan siitä että me syömme infrapääomaa ja sitä on syöty voimakkaasti niin siitä tietenkin pitää päästä eroon ja siksi kannatan tätä ed

kuitenkin kun meillä on ainakin eurooppalaista tasoa olevat tuotantopanosten hinnat niin tässä syntyy yhtälö jonka varassa ei voi kovin pitkä aika ajossa ei voida päivääkään elää vaan meidän pitää saada nämä markkinat toimimaan

mannisen näkemystä

siis jos meillä yhteiskunnassa taloudessa ei ole vakautta eikä myöskään politiikassa johdonmukaisuutta niin se johtaa irlannin kreikan portugalin espanjan tielle

huolestunut olen siitä että meillä kuitenkaan ei löydy edes valtioneuvostotasolla yhteistä näkemystä siitä kuinka turvataan tuottajaorganisaatioiden toimintaedellytykset

euroopan unionin direktiivit sen mahdollistaisivat mutta meillä suomessa ei sitä lainsäädäntöä näy saatavan liikkeelle

me olemme halunneet tässä yhteiskunnassa pitää yllä sosiaalista hyvinvointia velkarahalla

meillä on tällä hetkellä käsittelyssä kilpailulaki ja siellä kirjauksena on että samassa yhteydessä tuodaan tämä laki tuottajaorganisaatioyhteistyöstä

nyt meidän pitäisi yhdessä miettiä tunnistaa se tosiasia että velkaantumista ei voida iän kaiken jatkaa

toivon mukaan se vielä tällä kaudella saadaan ja saadaan myöskin sitten siitä lisää työkaluja alkutuottajan toimintaedellytysten turvaamiseksi

suomeen tuodaan paljon elintarvikkeita niin kuin täällä on todettu

kun nyt tässä maailmassa on aina vaan epäluotettavampia toimijoita niin siksi tullilaboratorion toimintaedellytyksiä pitää voida vahvistaa ja tietenkin yritysten omavalvontaa pitää kontrolloida niin että myöskin siellä raaka aineet tutkitaan jo ennen kuin niitä otetaan käyttöön että me vältymme kaikennäköisiltä skandaaleilta

vahvemman oikeus jota ketjut tänä päivänä käy lää mälydessään ja työ tai ketjut käyttävät määrätessään kauppojen hyllytiloista on sellainen asia josta pitää saada aikaan keskustelua

vähin mitä voidaan edellyttää on se että kotimainen ja ulkomainen tuote ovat rinnakkain eikä missään tapauksessa ulkolaisella tuotteella ilman kuluttajan tahtoa syrjäytetä kotimaista tuotetta

vielä laitosruuasta

täällä on puhuttu lasten ruuasta ja kasviksista

meillä ikääntyneille vanhuksille jotka syövät jo hyvin pieniä annoksia edelleen tarjotaan kevyttä ruokaa

heille pitäisi antaa jo hyvin vahvaa ruokaa jotta hyvä ravitsemus voidaan saavuttaa kerma ja voi ovat siinä ihan tarpeellisia

samoin lapset ovat kehittyviä heidän luustonsa ja lihaksistonsa vaativat proteiinia ja monenmoisia raaka aineita rakennusaineita jotta heistä kasvaa ja kehittyy vahvoja tulevaisuuden tekijöitä

meillä on paljon haasteita

lopuksi haluan todeta sen ja vedota että ostamalla kotimaista joutsenlippu tuotetta turvataan suomalaisen elintarviketeollisuuden kaikkien osa alueiden toiminta

julkinen sektori on mittansa kokoinen

arvoisa herra puhemies

tässä tarkastuskertomuksessa käsitellään sektoriministeriöiden tilannetta ja erityisesti menettelytapaa siltä osin että kun niissä tehdään hyvin tarkkoja momenttikohtaisia päätöksiä niin sitten se sitoo ministeriötä ja jos tulee tarvetta jossain muualla rahankäytölle sitä rahaa jollain momentilla on sitten sitä rahaa ei kuitenkaan ministeriön päätöksellä voida siirtää paikasta toiseen

sitä ei enää voida kasvattaa vaan itse asiassa nyt on menossa tuottavuusohjelma joka osaltaan tulee vähentämään edelleen julkisella sektorilla uuden väen tarvetta tosin eläköitymistä jonkun verran korvataan

meillä on perustuslaillinen oikeus työntekoon ja myöskin kansalaisten pitäisi olla lain edessä yhdenvertaisia

tämä on osaltaan varmaan hyvä menettely sillä tavalla että se estää säästöjen harkitsemattoman käytön mutta joiltain osin pitäisi pohdiskella olisiko siihen löydettävissä helpompi keino kuin lisäbudjetti jonka kautta sitä asiaa korjataan